ainakin minulle se oli aikanaan ehdoton edellytys kelamaksun poistolle se nimenomaan että samalla hallitus viimeistään kehysriihen yhteydessä päättää siitä linjasta millä korvataan ne menetykset joita kansalaisten perusturvan rahoitukseen syntyy tuolla sanotulla päätöksellä

minä olen yrittänyt käydä läpi minkä verran mitäkin uusiutuvaa voitaisiin lisätä

mikä tavoitteeni tässä on

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

vaikka olen aika positiivisesti tuulivoimaan suhtautuva minä en jaksa uskoa että suomi voisi kahdessa vuosikymmenessä nostaa tuon tuulivoiman tarjonnan kerta kaikkiaan noista lukemista kovin suureksi

sitten on lentoteknisiä esteitä sotilaspoliittisia esteitä siis tutkajärjestelmään liittyviä esteitä ja niin poispäin monia käytännön esteitäkin

voi olla että aina joskus on joitain ylilyöntejä

totta kai jokaisen kunnioittava käyttäytyminen jokaista kohtaan on tarpeen ja siinä ministeri mäntylän muistutus mielestäni on ihan paikallaan

minä uskon että pohjimmiltamme kaikki jaamme tämän ministerin viestin mutta luotan myös siihen että me eduskunnan puhemiehinä pystymme pitämään huolen siitä että pelisääntöjä noudatetaan

minä myönnän nyt poikkeuksellisesti vaikka äsken sovittiin siitä että käydään nämä puheenvuorot loppuun tähän menettelytapaan kun tästä on pyydetty riimu tulevasta koiran ensimmäisenä edustaja muutaman vastauspuheenvuoron

panin sieltä referaatin joka on minulla tarkkaan tallessa sen otsikkokin on että minä edellytin sitä että kelamaksun poistosta tehdään joko politiikkariihessä tai kehysriihessä sen korvaavat ratkaisut

mitä ed

ero aiempaan nyt on siinä että kun aiemmin on myönnetty periaatepäätös sen jälkeen aikaikkuna rakennuslupapäätökseen on ollut yleensä kolme tai viisi vuotta

se on vähän eri tilanne se saksa

siitä alkaa juoksemaan kuitenkin se aika jonka kuluessa pitää lopullisesti laittaa kaikki se mitä vaadittu on kuntoon

ja vielä edustaja yanar

jos taas käy niin että selvitäkseen tästä fennovoima tarvitsee ei kahta vuotta vaan neljä tai viisi vuotta aikaa näkymä on tällainen silloin mielestäni on kysymys siitä tehdäänkö tässä oikeutta muille potentiaalisille ydinvoimalupien hakijoille

me olemme sitä mieltä että se oli erinomainen ratkaisu muutahan me emme täällä veroratkaisuissa ole tehneet vai olemmeko tehneet veronkevennyksiä

pystyykö fennovoima järjellisessä ajassa selviytymään niistä vaateista mitä sille on asetettu niin että se tekee oikeutta myös muille toistamiseen sanottuna potentiaalisille luvan hakijoille

eli käytännössä saksa sen uuden järjestelmän mukaan minkä täysillä pitäisi olla tuulivoiman ja aurinkosähkön osalta voimassa maksaa erittäin paljon enemmän onshore hankkeistakin jatkossakin kuin suomessa puhumattakaan offshoresta jossa on pitkästi toistasataa euroa megawattitunti se tuki siellä

pyydän puhujaa puhumaan mikrofoniin päin että täällä voidaan kirjata teksti ylös

siis aikamoinen akrobaatin temppu että te kaiken tämän keskustelun jälkeen vaaditte että opposition pitää tehdä muutoksia teidän omaan budjettiehdotukseenne että meidän pitää tehdä muutoksia siihen ehdotukseen minkä te olette hallituksessa tehneet ja ihmettelette että kun me emme tee niitä

arvoisa puhemies

käsitys saksassa on että ne pääsevät siellä jopa tuulivoimaa edullisempiin ratkaisuihin parhaimmillaan ei aina mutta kumminkin parhaimmillaan

me otimme yhtenä vuonna velkaa niin paljon että me pidimme kriisikokousta kun meidän ministerimme oli new yorkissa yritti hankkia sieltä rahaa

täällä käytettiin äsken ja minulle tuli tekstiviestikin tuossa sellaisia puheenvuoroja että suomi ei ole edistänyt hajautettua energiaa pientä energiatuotantoa maatilan mittaista energiatuotantoa ja että suomi on jäänyt muun euroopan jälkeen

arvoisa puhemies

teidän hallitusten aikaisten ja tämän hallituksen aikaisten hyvin ratkaisujen vuoksi meillä on nyt vähän pelimerkkejä ja nyt me yritämme niitä käyttää sillä tavalla ettei jouduttaisi siihen samaan missä oltiin yhdessä

suomen rooliksi kansainvälisessä taloudessa ja työnjaossa siinä on muodostunut kalliitten investointihyödykkeitten tuottaminen ja arvokkaitten kulutustavaroitten valmistaminen

ruoka ja ruuti ovat kansallisen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta tavattoman tärkeitä asioita

ja vaikka nyt onkin vähän menty jäihin sen hallituksen aikana missä valitettavasti oli vihreät minä olen ihan varma että edustaja tynkkysen mielipide ei ollut samanlainen mutta kumminkin hallituksessa oli vihreät tuli takaiskuja uusiutuvaan nimenomaan biouusiutuvaan niin sitten takaiskujen jälkeenkin tilanne on se että suomi on nimenomaan biojakeitten energiakäytössä euroopan johtava maa

käytännössä tämä on tarkoittanut sitä että niinä aikoina kun maailmassa on ollut hyvä kysyntä ja kova kasvu suomen tapaiset maat ovat menestyneet niin on suomenkin käynyt

arvoisa puhemies

ensinnäkin ministeri cronberg on sairas ja toivon että osoitamme ymmärtämystä sitä kohtaan että hän ei todella voi täällä nyt olla tällä kertaa

ruokaa meillä nyt onneksi vielä ihan on jonkun aikaa mutta näkymä täällä ruudin puolella keskeisten ampumatarvikkeitten kohdalla on hyvin synkkä

mutta en myöskään katso olevan mitään aihetta alkaa kritisoimaan sitä että ministeri käytti puheenvuoron niin kuin käytti

kyllä todellakin se ensimmäinen asia jonka olen havainnut ja se ajatus joka täällä on varsin laajasti ymmärretty ja hyväksytty on että ensimmäinen reagoinnin paikka on varmistaa että ne jotka tarvitsevat rahaa ihan kannattavan toiminnan tarpeisiin ja ne joilta nyt sitten vakuudet ovat yhtäkkiä romahtaneet mutta joilla vakuudet normaalioloissa riittäisivät rahan saamiseen ne sitä rahaa saavat

tätä on debatti tässä talossa ja se pitää sallia

mitä tulee vielä tähän pieneen hajautettuun tuotantoon niin kyllähän se nyt niin vain on että kyllä se viime vaalikaudella rakennettiin sillä tavalla että jos pienimuotoinen maatilakokoinen tuotantoyksikkö haluaa tuottaa lämpöä tai chp tuotantoa lämpöä ja sähköä niin sinne investointituki myönnetään sille hankkeelle mutta kieltämättä ei syöttötariffia

nyt kysyn ministeriltä onko puolustushallinto ottanut tämän asian vakavasti

nyt menemme listassa eteenpäin

tämä ei ole mielestäni vain huoltovarmuuskeskuksen asia sillä on oma tietty rooli

juuri sellaisille investointihyödykkeille jotka ovat tyypillisiä investointien kovalle vauhdille maailmassa ei ole kysyntää ollut eikä kovin hyvä kysyntä arvokkaille kalliille kulutushyödykkeillekään

ja tiedän sen että tietyn vaiheen jälkeen alkaa se vaihe jolloin puolustusmi nisteriön ja koko valtioneuvoston on yhteisesti kannettava vastuu

millä tavalla hallitus aikoo turvata sen että tämä tarvittava tuotanto myöskin tulevien vuosien aikaan suomessa voidaan turvata suomalaisen puolustushallinnon tarpeisiin

sitten tavallaan seuraava vaihe tulee näissä yrityksissä siinä vaiheessa kun ne ovat saaneet sen normaalirahoituksensa hoidettua mutta sitten kysyntätilanne on niin huono että näyttäisi siltä että on semmoinen tietty vaihe tietty tämmöinen pudotus hauta jonka yli pitäisi jollakin tavalla päästä

ei ihan vaikka minä olen maaseudun kasvatti ja kaikkea muuta jokaisen navetan taakse ole edellytyksiä valtion tuella kuitenkaan rakentaa hajautettua chptä

pahoin pelkään että vielä ensi vuosi mennään sekä kasvulukemissa että varsinkin työllisyydessä varsin huonoa kautta varsin heikoissa lukemissa eteenpäin

arvoisa puhemies

ensinnäkin minä toivoisin että budjetin palautekeskustelut voisivat tapahtua niin että ministerit istuvat silloin paikalla kun budjettia käsitellään

hallitus on yrittänyt rakentaa osaltaan siltaa tämän vaikean vaiheen yli

me mietimme myöskin tarvitaanko tällaisia vakauttamislainoja vakauttamisavustuksia vakauttamistakuita joissa idea on se että sen yrityksen kysynnän merkittävästi heikentyessä todennäköisesti tilapäisesti emme päästä sitä yritystä kuitenkaan konkurssiin vaan erilaisin järjestelyin yrittäisimme antaa sellaiset edellytykset että yritys voisi jatkaa luottaen siihen että tulee joku kerta parempi päivä ja että silloin sillä on markkina jnp

se että kansanedustajien kanssa saa minuutin puheenvuoroja vaihtaa keskenään ei minusta ollenkaan ole sitä että ministerit istuisivat mahdollisuuksien mukaan koko ajan täällä paikalla

kuinka hyvin näissä toimissa tuon sillan rakentamiseksi vaikeimman yli on onnistuttu onko ne mitoitettu oikein ovatko nämä toimet olleet oikea aikaisia sitä perustellusti voidaan kysyä ja sitä onko tässä kaikessa onnistuttu

jos tämä pitkittyy niin kuin herra krugman saadessaan nobelin palkinnon arvioi että tämä voi pitkittyä hyvin paljon tähän liittyy riski että ei tulekaan sieltä pohjalta sitä nousua jossa mennään kohti parempaa mutta myöskin tätä tällä hetkellä mietitään

ja puhujalistaan

en kauhistele tätä muuten ollenkaan yritän vaan sanoa että suomen kaikkinaisen kehityksen taloudellisen aineellisen kehityksen juttu on nimenomaan ollut työn tuottavuuden raju parantuminen taakse jääneitten vuosikymmenten aikana

se on yksi vaihtoehto kun suuret yritykset jotka eivät ole olleet näitten tavallisten pankkien suomalaisten rahoituslaitosten niska jotka eivät ole olleet näitä tosin se ei asiakkaita nyt kaatuvat niitten niskaan nyt kun ulkomaiset rahoittajat ovat häipyneet nämä suuretkin tulevat näitten meidän normaalien rahoittajien asiakkaiksi

asia

me yritämme katsoa voitaisiinko niitä siirtää vaikka tämän bondijärjestelmän kautta pois tästä asiakkuudesta ja tätä kautta raivata tilaa tavallisille pienille ja keskisuurille yrityksille

sitä että vaikka kuinka työuria jatketaan en usko siihen että työpanoksen määrä juurikaan pystyy nousemaan edessä olevien vuosien ja vuosikymmenen aikana